toivottavasti jos lakialoite etenee niin myös niille taksiautoille sitten voitaisiin katsoa kenties kolmen vuoden kuoleentumisaika sitten elikkä samassa suhteessa lyhenisi niillä se kuoleentumisaika

se ei nyt sinällänsä tähän lakialoitteeseen kuulu mutta tällä asialla pystyttäisiin hiukan korjaamaan sitä epäkohtaa mikä viime vuonna siinä verouudistuksessa pääsi käymään

arvoisa rouva puhemies

tänään on käyty laaja ja hyvä keskustelu ja kannettu suurta huolta suomalaisesta maataloudesta sen kannattavuudesta ja viljelijöiden toimeentulosta

toivoisinkin että ministeri erityisellä suurennuslasilla tarkastelee tehtyjä kuntaliitoksia miten niissä ovat taloudelliset luvut kehittyneet

mikäli niissä ei tehdä tarpeellisia hallinnollisia uudistuksia uskon että kaikki edut kyllä syödään ja porkkanarahat menevät

kalliit investoinnit täytyy pystyä kuolettamaan ja maksamaan pois ja työlle pitää saada hyvä palkka niin kuin me kaikki sen hyvin ymmärrämme

laaja yhteisymmärrys on täällä salissa ollut myös siitä että huoltovarmuusnäkökulmasta maatalous ja kotimaisen ruoan tuotanto on tärkeä asia suomalaisille

vaikka nyt kuluva kevät sääolosuhteiltaan näyttää viime vuotta paremmalta ovat nämä todelliset ongelmat tässä maksatuksessa ja tukipolitiikassa hyvä ja syytä selvittää

edustaja hakkarainen puuttui täällä eläinsuojelukysymyksiin ja maatiloihin kohdistuviin sabotaasiasioihin

mielestäni kaikki sellainen toiminta millä tehdään haittaa lailliselle yritystoiminnalle tulisi jyrkästi kieltää suomessa s

edustaja mikkonen ne

arvoisa puhemies

seurujärvi piti puheenvuorossaan kutupuheen onko puheenvuoro mennyt hänelle mutta silloinhan puhuttiinkin kaloista

itse kannan syvää huolta kutuista

syvä huoli kuttujen elinoloista kaivaa mieltäni ja pidän tärkeänä että kutun tulevaisuudesta huolehditaan ja varmistetaan seuraavien eu neuvottelujen aikana että suomen kuttujen saama tuki eulta on vähintään samaa tasoa kuin kreikan kuttujen

on oppisopimuskoulutusta täsmäkoulutusta missä te keskus ja esimerkiksi ammattikurssikeskukset järjestävät koulutusta on yhteiskoulutusta yrityksien ja työvoimatoimiston välillä

haluaisin kysyä mikä on arvoisa ministeri teidän uusia tuloksia tuottava työllistämistoimenpide millä nimenomaan pureudutaan pitkäaikaistyöttömyyteen ja tämän tyyppiseen työvoimaongelmaan

maaseudun kehittämiseen lisättiin euroja ja itse asiassa kylätoiminnan tulevaisuudesta kannetaan huolta ympäri suomea

toivonkin että asianomainen ministeriö on myös huomioinut tämän kun mietitään mikä on kuttujen saama huomio kotitalousopetuksessa

arvoisa puhemies

hän on toiminut oman ministeriönsä edunvalvojana esimerkillisesti ja liikuntamäärärahojen tuntuva lisäys on hieno asia

mutta yhtenä asiana haluaisin musiikin alalta nostaa rytmimusiikin mahdollisuuden tulla valtionosuuksien ja tuetun musiikin pariin koska siellä selkeästi suomella on annettavaa ihan kansainvälisestikin

arvoisa puhemies

mutta täytyy muistaa että linja autohan on autoverovapaa kokonaan ja se kilpailee siinä mielessä taksiliikenteen kanssa

hyvää joulua kutuille ja meille kaikille

kuorma autoillahan ei ole luvallista suomessa tällä hetkellä henkilöliikennettä suorittaa mutta pakko myöntää että laissa on porsaanreikä

liikennevaliokunta ensi kevään aikana tulee ottamaan tähän asiaan kantaa ja tämä porsaanreikä tullaan tukkimaan kaikilla mahdollisilla konsteilla

arvoisa puhemies

siinä mielessä olen samaa mieltä että ei vihreitä pidä laittaa niihin neuvotteluihin ja siksi täällä onkin tämä valiokunnan ponsi mukana että eduskunta edellyttää että mikäli aiottu rikkipäästöjen vähentäminen johtaa jatkossa kohtuuttomiin kustannuksiin suomalaisen elinkeinoelämän kannalta hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin näiden seurausten lieventämiseksi

kyllä tässä tämä on huomioitu

arvoisa rouva puhemies

niin kuin ministeri lindström omassa puheenvuorossaan kertoi haasteellinen toimintaympäristö ja heikko työllisyystilanne ovat tälle tilanteelle tyypillisiä ja hän aidosti tunnusti missä mennään tässä työllistämisrahan tilanteessa

täällä on esitetty monta tämmöistä tukimahdollisuutta työllistämiseen mutta kokemuksesta voin sanoa että palkkatuki on toimiva järjestelmä

semmoisia työllistäviä toimenpiteitä millä ei aidosti saada ihmisiä sitten tietenkään järkeviin töihin mielestäni ei pidä niinkään tavoitella vaan tällä palkkatuella pitäisi pystyä löytämään ne paikat

mutta me tarvitsemme nyt yrittäjiä suomeen tässä asiassa

kiitos

heti alkuun on todettava että vastalauseen allekirjoittajat ovat ymmärtäneet hyvin mikä kabotaasissa on se tärkeä alun perin varsin järkevä ja ympäristöä säästävä kuljetusyksiköiden tyhjänä ajoa poistava kabotaasikuljetus

haluan kuitenkin korjata vastalauseessa yhden selkeän virheellisyyden kun siinä kerrottiin näistä harmaan talouden määrärahoista

täällä on kovasti ehkä hieman jälkiviisaastikin todettu että nyt ollaan suomessa muuttamassa kabotaasin määritelmää

mutta se määritelmä joka edellisellä hallituskaudella tuohon kabotaasikuljetukseen laitettiin on se kiistanalainen kysymys mikä nyt poistetaan ja perustellusti vaadittaisiin uusia määritelmiä siihen aikanaan

nämä määritelmät olisi kuitenkin ollut tehtävä jo viime kaudella jotta tästä kiusallisesta tilanteesta oltaisiin vältytty

ei muun muassa laitettu talvirengasvaatimusta jolla olisi pystytty säätelemään asiaa ei vinjet maksua

nämä ovat vaikeita päätöksiä ja ymmärrän että ei se silloinkaan ollut helppoa niitä laittaa vaan mentiin tähän määritelmään kuljetuksien purkumääritelmään mikä nyt tässä on kiusallista

tässä vastalauseessa ja mediassa annetaan ymmärtää että suomi olisi avaamassa kaiken kilpailun

näinhän ei kuitenkaan ole vaan kabotaasikuljetussäädäntö niin suomessa kuin myös koko eun alueella on nyt samanlaista ja tasavertaista kaikissa maissa pois lukien sitten enää tanska mikä vielä on näillä omilla säädöksillään mukana

pitää muistaa mikä jää jäljelle elikkä kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan asetuksen nojalla kabotaasi on rajattu kolmeen kuljetukseen seitsemän päivän sisällä ja sen jälkeen kun ajoneuvo on kansainvälisessä kuljetuksessa saapunut suomeen

suomen nyt voimassa oleva lainsäädäntö poistaa sen määritelmän niiden ajojen tilapäisyydestä mutta meille jää edelleen se kabotaasisääntö voimaan elikkä nyt toimitaan tasavertaisesti eun alueella kaikkien eu maiden kesken

suomalaiset yrittäjät ajavat kabotaasia euroopan maissa ja eurooppalaiset yrittäjät saavat samoilla periaatteilla ajaa kabotaasia suomessa

nyt ollaan luopumassa kabotaasikuljetusten määritelmästä ja tilapäisyyden vaatimuksesta mikä viime hallituskaudella suomeen on säädetty

täällä on kiinnitetty huomio tähän valvonnan tehokkuuteen ja vaativuuteen

se on totta että on haasteellista se valvonta ja siihen poliisin erityisesti liikkuvan poliisin jatkuminen olisi ollut tärkeää

mutta viime hallituskaudella siitä luovuttiin

tärkeää on huomioida että suomalainen kuljetusala on nostanut ne huolenaiheet jotka tuossa valiokunnan mietinnössäkin on tuotu esille elikkä huoltovarmuus liikenne ja työturvallisuusasiat ulkomaalaiset kuljettajat eivät usein tunne suomalaista liikennesääntöä ehkä riittävästi kommunikointi purkupaikoilla olevat ongelmat etc

etc

mutta nämä asiat on hyvin tuossa valiokunnan mietinnössä huomioitu

arvoisa puhemies

siksi tämä esitys mikä nyt on pöydällä on saanut hyvän muodon ja tarkastusoikeudessa ja poisotossa ja hävittämisessä on saatu tällainen käytännön kokemus

koen kyllä tarpeelliseksi nuorten ja lasten kannalta että poliisilla on oikeus tällaisissa asioissa puuttua ja tutkia ja kysellä sen vähäisen mahdollisen alkoholin perään onko se laillista pitää ja nauttia

erittäin hyvä lakiesitys tässä muodossa

suomi hyväksyttiin silloin ykn jäseneksi ja sitä kautta suomelle avautui monta merkittävää pöytää niin sanotusti maailmalla

itselleni yk merkitsee myös yk rauhanturvaamista ja kehitysyhteistyötä niissä ympyröissä

suomen valtion taloudellinen tilanne on haastava niin kuin täällä on moneen kertaan kuultu ja tässä hallituksen talousarvioesityksessä ensi vuodelle on monta kohtaa missä me tarvitsisimme oman ilmastonmuutoksen

tarvitsemme luottamusta eri osapuolien välillä tarvitsemme oikeaa sopimisen kulttuuria ja yhteen puhaltamisen henkeä

ilman merkittävää työllisyyden kohentumista meidän tehtävämme on entistä vaikeampi tulevaisuudessa ja velkaantuminen niin kuin täällä on moneen kertaan yhteisesti todettu pitää saada loppumaan

mikäli kunnat eivät hoida tätä tehtävää jää veteraaneista osa edelleen vaille sitä heille kuuluvaa kuntoutusta kaikissa määrin

kotimaakunnassani on oivallisesti veteraanien kuntoutus järjestetty ja siellä myös kuntoutussairaala haminassa on ottanut nykyään jo muita tehtäviä koska kaiken kaikkiaan veteraanien määrä on laskemassa luontaisesta syystä

kaiken kaikkiaan puolustusvoimien tilanteen ja taloudelliset haasteet siellä huomioon ottaen on hienoa että tässä salissa ei niitä olla kuitenkaan kyseenalaistettu missään yhteydessä

sen merkitys suomelle ja suomalaisille työllisyyden kannalta aluetalouden kannalta on tulevaisuudessa hyvin merkittävä ja itse ainakin uskon siihen että biotalous on yksi niistä asioista millä suomalainen työllisyys saadaan hoidettua

siihen jo päivällä viitattiinkin mutta ainakin itse kuulun niihin edustajiin jotka pitävät nykyistä järjestelmää toimivana kannatan sitä samoiten tätä autoetuasiaa

itse ainakin näkisin että autoetu on hyvä vaihtoehto

näin pienyrittäjänä näen sen niin että sen ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa on paljon muitakin riskitekijöitä kuin tämä työn sivukulujen muutaman prosentin alennus

niissä taustalla on kuitenkin vahvasti digitalisaatio mitä ministeri bernerkin on tuonut omissa puheenvuoroissaan esille

voisi sanoa että jos kahden tonnin kuukausipalkalla olevan ihmisen työn sivukuluja muutamalla prosentilla alennetaan niin se ei vielä kyllä saa pienyrittäjää innostumaan työllistämään vaan pitää olla merkittävästi jotain muita toimenpiteitä kuin tällainen sivukulujen alentaminen

edustaja kasvi esitti omassa puheenvuorossaan kysymyksenomaisesti ministerille ovatko suomen valokuidut tai muuten yhteydet siinä kunnossa että tämä digitalisaatio on mahdollista

myös itse kiinnittäisin siihen huomiota ovatko nämä puitteet ja olosuhteet siinä kunnossa että tässä digitalisaatiossa voidaan edetä

vai onko kysymys sitten tämmöisistä halpatyömarkkinoista mitä demarit haluavat sitten ajaa

mielestäni tässä asiassa kuitenkin aitona haasteena on tämä alku hanke ja se miten tämä uusi aluehallintouudistus nivoutuu tähän muutokseen

oma huolenaiheeni liittyy lähinnä tiehallinnon asioihin ja niissä tiepiireissä varsinkin missä hallintoalueet jälleen kerran muuttuvat kun olivat juuri saaneet hyvän vauhdin päälle

ainakin omalta puoleltani katsoin ja valiokunta katsoi että henkilökunnan asema on näissä neuvotteluissa kyllä turvattu ja täällä tekstissä se lukeekin kyllä että siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä euromääräisen palkkansa

arvoisa puhemies

haluan tässä yhteydessä muistuttaa valiokunnan kannanotosta parista asiasta

kun asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota ajoneuvohallintokeskuksen kanssa tehtäviin sopimuksiin niin siinä nämä kasvavat hallinnointikustannukset ja heikentyvä alueellinen palvelukyky ovat olleet sellainen asia mihin valiokunta on halunnut kiinnittää erityistä huomiota

eläinsuojelusta ja kotieläimien hoidosta on viime päivinä jälleen suomessa puhuttu paljon ja myös tänään täällä kyselytunnin aikana saimme siitä kansalaisnäytteen kuinka eläinaktivistit toimivat suomessa

samoin valiokunta on painottanut lainuudistuksen vaikutusten seurantaa erityisesti liittyen tuohon alueelliseen palvelukykyyn ja autojen yksittäisen maahantuonnin kehittymiseen

keskustelu on päätynyt tähän ryhdytään kysymys kohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisen dr

ministeri ottikin kyselytunnilla kantaa että valmisteilla on laki eläinsuojelusta ja siitä kuinka eläimien hoitajille siinä laissa mahdollisesti sanktioita määritellään

oikeus totesi menen käsittely ovat

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään taideyhdistyksen